susikanta on romahtanut suomessa ilman metsästyslupia ja syy on salametsästys

anneli kiljusen puheenvuoroa kuullessa käy selväksi että todellakin tämä sosiaaliturva tässäkin kohdin mikä liittyy opiskelijoiden tilanteeseen on todella monikerroksisen sekava ja ongelmallinen tämän vuoksi

tässä tuli myös tasavallan presidentin rooli esille ja valtio oppinut perustuslakiasiantuntija totesi että tilanteet kehittyvät

hautalakin tuossa viittasi näihin matkakorvauksiin joilla tehtiin sitten tulosta sillä lailla että käytettiin halvempaa kulkuneuvoa ja saatiin sitten kuitenkin tietty listahinta siitä matkan korvauksena

kuitenkaan nämä kansalaisaloitteet anteeksi kansanäänestyskäsityksestä kansalaisaloitteet eivät kuitenkaan etenisi

edelleen kainuussa nimismies on ilmoittanut useampaan kertaan että tilanne on kestämätön

tällöin tähän palomiesten eläkeikään pitäisi nimenomaan kiinnittää erityistä huomiota ihan oikeudenmukaisuusnäkökohdistakin että heillä todella olisi sitä jäljellä olevaa elinikää jäljellä kun he siirtyvät eläkkeelle

eli tämä kansalaisaloite on hyvä asia ja se on edistystä tässä perustuslakiehdotuksessa mutta nämä kaksi muuta mainitsemaani eivät sitä ole

varmasti myöskin tämä seuranta ja parlamentaarinen valvonta koko ulkopolitiikan alueella tulee kehittymään mutta se voi tapahtua myös ilman että me viemme tasavallan presidentin ulkopoliittisia oikeuksia

täällä puhuttiin siitä että eduskunnan pitäisi suorittaa itsearviointi työstään

kyllönen totesi olisi tarve kokonaisuuskin ratkaista nimenomaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla niin että perusturva olisi yksinkertainen ja vahva rakenteeltaan

on vaikea saada lakia toimimaan niillä selkosilla johtuen ihmisten suhtautumisesta suurpetoihin

voimme jo nyt arvioida sitä että valiokuntatyöskentely jää aivan liian vähälle eduskunnan erilaisissa resurssihuomioissa

kaiken kaikkiaan edustuksellisen demokratian näkökulmasta olisikin tärkeätä että nämä erilaiset korvaukset ja kulukorvaukset ja muut kotipaikkakysymykset olisivat selkeitä

myöskin sen avoimuuden läpinäkyvyyden pitäisi mielestäni olla selkeämpää eli sen pitäisi olla avointa huomattavasti enemmän kuin mitä se on

niistähän taas mekin täällä kansallisessa parlamentissa olemme viime aikoina saaneet sen huomata että kaikki kotipaikkakysymykset eivät ole yksiselitteisiä

no tähän pitää saada tietysti muutos

olen samaa mieltä niiden kanssa jotka lähtevät siitä että suurpetojen suojelu edellyttää yhteistä tahtotilaa ei niin että se olisi jotenkin etelä suomen politiikkaa tai eu politiikkaa ja sieltä tulisivat käskyt ja täällä jouduttaisiin sitten alistumaan

samoin kysymys siitä miten asioita hoidetaan tässä salissa

se on yksinkertaisesti sairaan liian pitkä

ja ketä tässä viime aikoina on paapottu

nimenomaan valtion taholta suurituloisia verohelpotuksin ja erityisesti maataloutta erilaisin helpotuksin ja verovapauksin

asiaa ei ollut esittelemässä valtiovarainministeri ei myöskään ministeri pekkarinen joka nyt on läsnä ei ympäristöministeri

toisaalta on viisasta että kunnioitetaan kansanedustajia ja heidän työtään jotka tulevat kaukaa pääkaupunkiseudulle edustamaan oman vaalipiirinsä ihmisiä

hoskonenkin mielestäni siihen suuntaan tapaili että yhdessä pitäisi sopia tämä asia ja huolehtia sekä turvallisuudesta että myös näiden petokantojen tulevaisuudesta

verovapaa rälssi on syntynyt aivan niin kuin ed

kysymyksessä oli siis ympäristöveroja hyvin vahvasti käsitellyt keskustelu joka kesti kauan mutta ministerit eivät olleet läsnä

heillä on tietysti omat menonsa kahden asunnon ja niin edelleen

kautta

se että tämä alun pitäen on lähtenyt silloin liikkeelle kun kristillinen liitto on ollut hallituksessa mukana ei tietenkään estä sitä että ed

jos presidentinvaalissa on selvästi suurempi äänestysaktiivisuus kuin eduskuntavaaleissa niin kyllä se kertoo ihmisten näkökulman niin että heidän uskonsa eduskunnan toimintaan on heikko

räsänen nyt kritisoisi tätä asiaa

kristillisdemokraattien kolme lakialoitetta ovat varsin hyvät ja kannatettavat

tämä eduskunta vaikuttaa välillä sellaiselta että sen pitää nauttia valtioneuvoston hallituksen luottamusta eikä päinvastoin niin kuin perustuslaki sanoo ja demokratia

varmasti julkisuus olisi tapa jolla näiden lakialoitteiden etenemistä voitaisiin edistää

eikö niin

eli nämä muinaisuuden muistot eivät tässä kohtaa ole oikein relevantteja

arvoisa rouva puhemies

ei tämä ole räjähtämässä käsiin

täällä ovat ihan muut asiat räjähtämässä käsiin ennen muuta ilmastonmuutoksesta johtuvat tämän planeetan ongelmat

ongelma vain on se että julkisuus ei ole niinkään kiinnostunut toimeentuloasiakkaista toimeentulotuen varassa elävien ihmisten asioista taikka työttömyysturvan kehittämisestä

ja kun apulaisvaltakunnansyyttäjä kalske toteaa että suomeen on luotu laiton rahoitusjärjestelmä ja kun vieläkään vaalirahoituksen kaikkia erilaisia osa alueita ei ole avattu niin kyllä siinä ihmisten luottamuksen näkökulmasta on ongelmia

siinä lausunnossa myöskin nostettiin erityisesti talousvaliokunnan tiedoksi se että sen pitäisi käynnistää mahdollisimman pian maankäytön suunnittelujärjestelmän kehittäminen ilmasto energia ja luonnonvarapolitiikan kokonaisuutta tukevaksi osaksi

tietysti nykyhallituksessa on samoja ongelmia kuin on ollut joskus ennenkin näissä hallituksissa ja pienempi puolue joutuu sitten omia periaatteitaankin nielemään

mutta se että on joku vähän toisen näköinen ihminen ja sitten täällä suomessa liikkuu muunlaisia ihmisiä kuin mihin on totuttu on nyt se iso ongelma

se on ongelma

se on enemmän kiinnostunut sukupuolineutraalista avioliitosta ja sen tyyppisistä asioista kuinka kirkosta erotaan tai ei erota

mutta tämä asia on nyt kuitenkin eduskunnan käsissä ja näin ollen tässä on mahdollisuus nyt lopettaa jo tämän erillislain juoksutus eteenpäin

tätä itse lausuntoa käyn muutaman minuutin ajan lävitse

toivoisin että esimerkiksi valtajulkisuus ottaisi näitä asioita keskeisiksi käsittelykohteikseen

ympäristövaliokunta lähti globaalista näkökulmasta kiinnitti huomiota suomen suureen ekologiseen jalanjälkeen joka on myös eurooppalaisessa mitassa melkoinen

toimeentulotuen varassa elää suomessa satojatuhansia ihmisiä ja heidän elämänsä olisi varmasti jonkun ajankohtaisen kakkosen aiheena ihan sopiva ja pätevä

se merkitsee sitä että yksi maapallo ei suomalaisille riitä

ranskasta italiasta ja saksasta löytyy näitä poliittisia liikkeitä jotka käyttävät tätä maahanmuuttoa poliittisena välineenä

myöskin suomen aktiivinen toiminta eussa eun luonnonvarapolitiikka vaikuttaa ja ykn luonnonvarapaneelissa oli valiokunnan keskeinen painopiste

ukkola totesi täällä että afrikka on euroopan ongelma

ilmastonmuutoksen yhdistäminen luonnonvarojen määrään laatuun ja alueelliseen jakautumiseen ja hyödynnettävyyteen nähtiin tärkeänä ja kaiken kaikkiaan tämä luonnonvarastrategia ilmastostrategia ja biodiversiteettistrategia jos strategioista puhumme näiden kolmen synergia oli tärkeä asia

lähtökohta on kuitenkin täällä eikä afrikassa näiden ongelmien pohjalla jotka ovat tällä hetkellä afrikassa luonnon ja ympäristön tuhoutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset muun muassa marokon rannikolla mauritaniassa muualla missä on nyt niitä työttömiä nuoria miehiä jotka ovat pyrkimässä pohjoiseen

jokisen laudalta tässä puheenvuorossa jos ajatellaan ikään kuin näitä ihmisoikeuksia ja jonkinlaista ennakkoluuloisuutta etenkin ennakkoluuloisuudessa

pentti oinonen te nimenomaan ajattelette niin että romaniassa bulgariassa käydään nyt oikein ällätikulla läpi tätä hallituksen esitystä ja siellä sitten todella alaikäiset hankkiutuvat raskaaksi ja saapuvat tänne suomeen taikka sitten vielä tämä rakastumiskysymyskin on kyllä mielestäni tällaista ennakkoluuloisuutta

mutta tuohon vesihöyryyn joka syntyi sen taakse ei olisi syytä kätkeytyä

mielestäni ministeri pekkarinen ette vastannut niihin kysymyksiin työllistämisvaikutuksista mitä täällä esitettiin nimenomaan siitä onko ministeriönne tehnyt selvityksen ja mikä on sen selvityksen tulos

valiokunta käsitteli näitä analysoi niitä eritteli ja totesi samoin myöskin sen että tämä kokonaisuus on aika uusi asia ja sen analysointi ja sen merkityksen oivaltaminen ovat edelleen vahvasti kyllä kesken

näiden avulla rahoitetaan sisällissotia luodaan pakolaisuutta aivan samalla tavalla kuin veritimantit johtivat siihen länsi afrikassa sierra leonessa ja erityisesti liberiassa ja niin edelleen

arvoisa puhemies

pulliainen käytti puheenvuoron jossa hän viittasi siihen että työ ja elinkeinoministeriössä kertomani mukaan on yksi virkamies joka on keskittynyt nimenomaan tämän de minimis lainsäädännön valmisteluun ja että siellä on menossa sen tyyppinen valmistelu jossa tuollainen tiukka soveltaminen otetaan päämääräksi

lopuksi on ehkä sitten niin että kun euta laajennettiin niin ihmisoikeustilanne bulgariassa ja romaniassa ei ollut kylliksi huomioitu

mutta edelleenkin ministeri pekkarinen mitä mieltä olette siitä että meidän sähkönkulutuksemme on ruotsin tasolla vaikka ruotsi on kansantaloutena noin kaksinkertainen

arvoisa puhemies

mutta yhtä kaikki yksityiskohtana valiokunta halusi painottaa että se pitää biologista monimuotoisuutta selonteon jaottelussa enemmänkin aineellisena kuin aineettomana ekosysteemipalveluna

kannatan sitä että aika on ensi viikon tiistaina

tässä olen maininnut ilmastonmuutoksen moneen kertaan

jos me todella haluamme taata maapallolla ihmisille alueet joilla he voivat elää niin me tekisimme tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi emmekä veistelisi

hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen on myöskin ilmastostrategian näkökulmasta keskeistä ja silloin nämä resurssikysymykset ovat tärkeitä

pulliainen tietojeni mukaan mitä nimenomaan työelämä ja tasa arvovaliokunnasta on tullut mutta olen iloinen jos tähän uusi työvoimaministeri nimen

hallituksessa ja eduskunnassa olemme hyväksymässä sellaista ilmasto ja energiastrategiaa kuin olemme jolla ei ole hampaita asian parantamiseen siis ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

tätä uusi käyttö vaan nimenomaan on ottanut uuden linjauksen ja jos ministeri sinnemäki ohjaa tätä tähän parempaan suuntaan niin se on hienoa koska se tiukka malli ei ole välttämätön

luonnonvarapolitiikka on saatava kokonaisvaltaiseksi ja halusimme tukea tätä ajatusta että sitä tulisi johtaa ohjata luonnonvarapaneelin joka ennakoisi näiden luonnonvarojen käyttöä ja käytön ympäristö ja työllisyysvaikutuksia

jos ilmastonmuutos etenee niin varmasti pakolaisuutta löytyy ekologista pakolaisuutta aasiasta ja pohjois afrikasta alueilta joilla merenpinta nousee alueilta joilla sateisuudet muuttuvat ja autiomaat laajenevat

biodiversiteetistä todella on paljon puhuttu yleensä ja myöskin tässä valiokunnan lausunnossa maaperän hiilivarastoihin kiinnitettiin erityistä huomiota hiilinieluasiaan joka on hyvin ajankohtainen ja valiokunta todellakin kiinnittää tähän erityistä huomiota kun bioenergian käyttöä lisätään

täällä mielestäni puhuttiin aivan oikein tästä segregaation ongelmasta joka on voi sanoa paikallinen

puhemies

todella meillä on varaa estää ilmastonmuutoksen eteneminen ja pelastaa tämä planeetta

se on hyvin vahvasti näkyvissä jossain malmössä pariisissa ehkä saksan berliinissäkin

se on lähtökohta

mutta mennäkseni tähän hiilidioksidin talteenottoon kuljetukseen ja varastointiin niin ccs niin kuin se lyhenne kuuluu hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ei kuitenkaan saa olla sellainen käsite joka meitä nyt hämää ymmärtämään niitä jotka ovat rakentamassa uusia hiilivoimaloita uusia turvevoimaloita

kunnalliset päätöksentekijät niin että maahan muuttaneita ihmisiä ei asuteta niihin kaupungin vuokra asuntoihin samoihin taloihin vaan pyritään jakamaan se ihmisten asumisen alue järkevällä tavalla jolla estetään tämä niin sanottu gettoutuminen

myöskin on sellainen yksityiskohta kuin kannot maaperän metsien kannot niiden käyttö on hyvä huomata että sillä on ympäristövaikutuksia ja sillä on sama merkitys kuin jos poltettaisiin öljyä jos poltetaan kantoja

tämä on ajankohtaista asiaa tietysti ed

rajamäki koska tämä on luonnollista kunnan kaupungin yhteiskunnan kehittämistä ettei synny segregaatiota ei myöskään sosiaalista segregaatiota niin että köyhät asuvat yhdessä paikassa ja rikkaat jollakin kultahammasrannikolla toisessa paikassa

nyt huomataan että kreikka on osannut tai halunnut hoitaa asiat kreikkalaisittain ja täällä ollaan nyt sitten mukana näitä jälkiä korjaamassa

ccs ei ole taloudellisessa käytössä

damokleen miekka oli silloin suomen yllä ja nyt sellaista ei ehkä olekaan enää ainakaan tuolla helleenien mailla

mutta puhemies kaiken kaikkiaan kyllä on tietysti katsottava myös näissä asioissa tämän euroalueen kestävyyttä onko se oikeasti kestävä mikä sen tulevaisuus tulee olemaan

tietysti on totta että joidenkin eläkeläisten mielestä esimerkiksi heidän pienen eläkkeensä syy on ulkomaalaisissa tai on työttömiä jotka ovat sitä mieltä että heidän työttömyytensä johtuu siitä että suomeen on tullut ulkomaalaisia

ja jos halutaan vahvistaa sitä niin sen täytyy tapahtua niin ettei sitten niistä veronmaksajista jotka ovat jo hikeä ja verta aikoinaan ja edelleen tänäänkin sen puolesta vuodattaneet että tuo euroalue yleensä on syntynyt tehdä sen kulujen maksajia

meidän tulee katsoa peiliin

mistä johtuu että suomessa on liian pienillä eläkkeillä sinnitteleviä ihmisiä tai liian huonolla työttömyysturvalla tai muulla sosiaaliturvalla sinnitteleviä ihmisiä

tämä ei siis johdu ulkomaalaisten täällä olosta määrästä vaan se johtuu meistä päättäjistä

sampsa kataja totesi todellakin että rahamarkkinat ovat talouselämän verenkiertoa

mielestäni tämä on tarpeellista sanoa myös ääneen

täytyy tietysti todeta että silloin jos paine on liian suuri tuossa verenkierrossa syntyy kalkkeutumaa sinne verenkierron seinämiin eli niihin verisuoniston seinämiin

on näin ollen selvää että pitäisi pystyä profylaksiaan ennalta ehkäisevään toimintaan

tässä talossa on vuosia sitten jo puhuttu tobinin verosta

vasemmistoliitto on esittänyt transaktioveroa on valmis tukemaan kaikkia niitä toimia sen toteuttamiseksi ja on arvokasta että yleensä tämä kansainvälinen ja kansallinen keskustelu on syntynyt mutta puhemies se ei riitä

sen että angela merkel totesi multikulti ist gescheitert eli tämä monikulttuurinen saksa on epäonnistunut pitäisi minusta olla meille todella hyvin vakava huomio

herra puhemies

räsänen puhui potilaiden ja asiakkaiden oikeuksista niin tämä hyvinvointiyhteiskunnan ikään kuin hajauttaminen tällaisiin erilaisiin ostopalveluihin ja yksityistämisiin on luonut uusia tilanteita muun muassa potilasasiamiesjärjestelmän näkökulmasta

oinoselle

jos saksa on epäonnistunut niin arvoisa ministeri tämä kotouttamislaki sellaisenaan ei kyllä vie meitä erityisesti johonkin parempaan kuin mitä saksassa tai ranskassa on tapahtunut jos tästä puuttuvat resurssit eli jos tämä jää hyvien toiveiden tasolle ilman sitä että se todella voidaan laittaa kuntoon

tämä ei ole kestävää ja on kysyttävä missä politiikkaa on väärin tehty ja onko se ollut oikein että me unohdimme hiilidioksidiveron aikoinaan

yhteiskunnan sairaaloissa terveyskeskuksissa hoitolaitoksissa on yleensä potilasasiamies joka on riippumaton muusta toiminnasta ammattilainen usein sosiaalityöntekijä sosiaalihoitaja taikka sairaanhoitaja joka itse ei osallistu varsinaiseen hoitotyöhön

ymmärrän että juristi vastaa sillä asiantuntemuksella mikä hänellä on spesifisti mutta sen ohella toivoisin että siinä olisi tekstiä jonka kysyjä voisi myöskin ymmärtää ja tajuta että hänen asiansa on tullut esille